ihmettelen näitä sasin perusteluita koska jos valtio omistaa altian niin omistajaohjauksen kautta voidaan kyllä vaikuttaa siihen että tuotanto pysyy suomessa työpaikat pysyvät suomessa

lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

toinen asia on tietysti se mitä tämän hallituksen esityksen puntaroinnissa on pitänyt tehdä millä tavalla tämä vaikuttaa metsäteollisuuden niihin tuleviin investointeihin joista on julkisuudessakin puhuttu lähinnä äänekoski kuopio ja niin edelleen

lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi

se omistajuus vaikuttaa sillä tavalla että jos se myydään pois ja kipparina on patamusta porvari omistajana kasvoton kapitalisti niin tilanne on semmoinen että se tuotanto haetaan mahdollisimman edullisesti sieltä missä on halpa työvoima ja missä on halpa raaka aine

näiden tuoteryhmien osalta jokainen käyttöön otettava markkinoille saatettava uusi laite katsotaan uudeksi tyyppihyväksyntää edellyttäväksi tuotteeksi silloinkin kun kysymyksessä on jo markkinoilla oleva tuote tai malli

metsäteollisuus itse on kuitenkin sanonut ettei tällä hallituksen esityksellä ole merkitystä heidän investointipäätöksiinsä mutta sivulauseessa ovat kyllä kertoneet sen että he katsovat sen toimintaympäristön mikä kulloinkin on silloin kun näitä investointipäätöksiä tehdään

tosin täytyy myöntää että talousvaliokunta oli hiukan hampaaton ja jossain mielessä välinpitämätönkin asian käsittelyssä

näin se vain menee ja tämän takia on tärkeätä kuka omistaa jonkin yhtiön

lainsäädäntöteknisen viivästyksen aiheuttama epäjatkuvuus näiden tuoteryhmien osalta voi johtaa enimmillään muutaman viikon katkokseen käyttöönotossa

jätimmekin valiokunnan lausuntoon perustellun eriävän mielipiteen johon kannattaa kyllä käydä kaikkien tutustumassa

tarkoituksena on panna täytäntöön korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista siirtohinnoista annettu euroopan parlamentin ja neuvoston asetus

mutta se viesti on kuitenkin ollut että tämän taloudellinen merkitys on sen verran pieni ettei tällä ole merkitystä meneekö tämä hallituksen esitys tässä suuressa salissa sitten äänestyksestä läpi vai ei

näyttääkin siltä että demareille tässä asiassa käy kaikki ja yrittäjähenkisenä puolueena itseään mainostava kokoomus ei välitä pk yrittäjästä vaan tassuttelee kiltisti ekn talutushihnassa

ilmoitettuja laitoksia koskevan lakiehdotuksen eduskuntakäsittelyä ei voida viedä nykymuodossaan päätökseen ennen kuin kaikki viittausten kohteena olevat säännökset ovat eduskunnan käsiteltävänä

finanssivalvonta nimettäisiin asetuksessa tarkoitetuksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi jonka tehtävänä olisi valvoa asetuksen noudattamista

arvoisa puhemies

täältä minusta katsoen oikealta mutta puhemiehestä katsoen vasemmalta puolelta äsken huudeltiin että perussuomalaiset on tullut hallituksen linjalle mutta ihan tarkkaan ottaen jos katsotaan niin hallitus on tullut perussuomalaisten linjalle

kun olen talousvaliokunnassa tätä lakiesitystä käsitellyt ja asiantuntijoita kuullut niin olen itse tullut siihen tulokseen että kyllä meillä puuta riittää

tämän johdosta ilmoitettuja laitoksia koskevan lain voimaantulo ja siitä riippuva ministeriön ilmoitus euroopan komission ylläpitämään nando rekisteriin olisivat sidoksissa koko lainsäädäntöpaketin eduskuntakäsittelyn aikatauluun

se on yleisesti käytetty silloin kun joku ei ota tosiasioita huomioon tai on välittämättä olennaisista vaikuttavista tekijöistä varoituksista huolimatta ja sen vuoksi homma ei onnistu

hallituksen esityksessä maksupalvelulakiin lisättäisiin informatiivinen säännös mahdollisuudesta saattaa asetuksen soveltamiseen perustuva maksunsaajan ja maksupalveluntarjoajan välinen riita tuomioistuimen ulkopuolisen riidanratkaisuelimen ratkaistavaksi

kyllä tässä ovat tietysti nämä globaalit ratkaisut tärkeimpiä suhteessa veroparatiiseihin mutta yksi keino torjua tämäntyyppistä aggressiivista verosuunnittelua on sopiminen maakohtaisesta kirjanpidosta

palautus ja sen määrän laskeminen ennen lakiehdotuksen hyväksymistä onkin tärkeä asia mutta se on vain yksi esityksessä korjattavista puutteista

tämä oli jo kolmas asia minkä te olette ottaneet ja hyvä näin meidän vaihtoehtobudjetistamme ja lisää sieltä on kopioitavissa

enemmänkin siitä on kysymys onko puuta riittävästi markkinoilla ja sen vuoksi pitäisi panostaa toimiviin puumarkkinoihin niin että sitä mitä meillä metsässä kasvaa voidaan myöskin käyttää ja siihen vaikuttaa se kuinka puu markkinoille tulee

tämän takia talousvaliokunta on päättänyt ehdottaa lakiehdotuksen eräiden säädösviittausten muuttamista tavalla joka mahdollistaisi lakiehdotuksen eduskuntakäsittelyn loppuun saattamisen ja siten lain voimaantulon riippumatta muista tuotedirektiivin täytäntöönpanoon liittyvien säädösten eduskuntakäsittelyistä

hyvät ideat on tehty nimenomaan varastettaviksi tämä sanotaan ikään kuin hyvällä mielellä ja kauniisti ja me tuotamme niitä jatkossakin lisää teidän käyttöönne ja tämän maan parhaaksi

minä en käyttäisi kuitenkaan mistään yrityksestä tämmöistä sanaa kuin paha tai moraaliton ilman rajuja perusteita kun edustaja mustajärvikään ei käytä niin en käytä minäkään

talousvaliokunta toteaa että siirtohinta asetuksen tavoitteena on harmonisoida maksukorttien käyttöön liittyvää sääntelyä ja edistää näin rajat ylittävää kauppaa sekä uusien toimijoiden ja maksusovellusten markkinoillepääsyä

olemme varoittaneet ja yrittäneet opastaa hallitusta ihan vaalikauden alusta asti mutta valitettavasti opastus on mennyt kuuroille korville

tässä on paljon turhaa vastakkainasettelua energiateollisuus vastaan metsäteollisuus kun kuitenkin tämän taloudellinen merkitys on aika pieni

tässä on kysymys kahdesta puskurista jotka yhdistetään toisiinsa ja olennaista näitten puskureitten siis toimintapääoman ja tasoitusmäärän yhdistämisessä on se että toimintapääoma on yksinkertaisesti sanottuna eläkeyhtiöitten varojen ja velkojen erotus

mitä tulee sitten siihen kuka myötäilee hallitusta niin edustaja sipilä sanoi eilen ihan julkisesti tämän asian että tässä salissa tästä asiasta ei varmaan kannata keskustella enempää

perustellaanpa hiukan

yrityksen brändi muotoutuu julkisuuden mukaan ja sitä kautta sillä on vaikutuksia asiakasvirtoihin

myös suomen yrittäjät on vastustanut arvonlisäveron korotusta ja nimenomaan näilläkin perusteilla joista edustaja saarinen täällä kertoi

lisäksi esitetään lisättäväksi viittaus voimassa olevaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettuun lakiin jäljempänä kemikaaliturvallisuuslaki

kyllä minä uskon että maakohtaisen kirjanpidon hyväksyminen ja tämäntyyppisten asioitten julkisena pitäminen tuottavat ajan myötä tulosta aika nopeallakin aikataululla

käytännössä silloin kun yrittäjä myy palveluja yksityiselle ihmiselle arvonlisävero on sellainen vero jota yksityinen ihminen ei voi vähentää omasta verotuksestaan

sen pääpointti on se että hallituksen esitys lisää merkittävästi byrokratiaa puunkorjuussa nimenomaan siellä metsäpäässä

näin ollen toimintapääoman toimiminen sijoitustoiminnan riskipuskurina on mielestäni ihan ok mutta tasoitusmäärän joka on kerätty vakuutusmaksuilla ja pääasiassa työkyvyttömyyseläkemaksuilla ja tullaan jatkossakin näin keräämään yhdistäminen yhteiseksi puskuriksi josta puskuroidaan niin sijoitustoimintaa kuin vakuutusliikkeen toimintaa ei ole hyväksyttävää

suomessa on ollut lisäksi käytössä erilaisia siirtohintaleikkureita jotka ovat pitäneet siirtohinnat kohtuullisella tasolla myös suurien korttimaksujen osalta

talousvaliokunta toteaa että ehdotetun lain säännökset ilmoitetuista laitoksista tulevat sovellettaviksi erityislakina painelaitelain ja sähköturvallisuuslain ja kemikaaliturvallisuuslain säännösten sijasta vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten niihin hakemuksiin joista päätökset tehdään lain voimaantulon jälkeen

energiavirasto on kertonut ettei tällä ole merkittävää byrokratian lisäystä heidän kannaltaan katsoen mutta energiavirasto tarvitsee ne tiedot jotka sitten täällä metsäpäässä joudutaan keräämään ja energiavirastolle toimittamaan

ja edelleen

hallitus on epäonnistunut julkisen talouden vakauttamisessa

sopeuttamistoimet ovat vaimentaneet alijäämien kasvua mutta eivät ole riittäneet valtion velkasuhteen kasvun taittamiseen

talousvaliokunta toteaa myös että hallituksen esityksessä on päädytty siihen että suomen markkinoiden erityispiirteet huomioon ottaen ei ainakaan vielä tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista hyödyntää annettua kansallista harkintavaltaa

asiakkaan kannalta katsottuna mitä edullisempi palvelu on sitä useammin sitä sitten ostetaan ja tällä tavalla tämä vaikuttaa yrittäjien myymien palvelujen kysyntään

julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseen tähtäävien toimenpiteiden toteutus on ollut päättyvällä vaalikaudella erittäin hidasta

täten painelaitelain sähköturvallisuuslain ja kemikaaliturvallisuuslain päällekkäisten säännösten kumoamatta jättäminen tässä yhteydessä ei muodostu ongelmaksi

mikä tässä sitten tulevaisuudessa erityisesti huolestuttaa ja minkä pitäisi huolestuttaa erityisesti yrittäjiä ja varsinkin tariffimaksun piiriin kuuluvia pientyönantajia on lähinnä se miten on jatkossa kun meillä on tämä yksi puskuri jota käytetään myöskin sijoitustoiminnan puskurina

rakennepoliittisen ohjelman merkitys korostuu nykyisessä heikossa taloustilanteessa jossa huomattavat lisäsopeutustoimet voivat hidastaa talouskasvua

jos maksetaan täysi tuki ja siitä aiheutuvat ongelmat konkretisoituvat niin silloin on viisasta ja järkevää tämän tyyppinen lakiesitys tehdä mutta nyt tämä on väärässä ajassa liian aikaisin

jos sijoitustoiminnassa riskit realisoituvat niin että joudutaan käyttämään tätä puskuria ja puskurin pinta laskee ja halutaan pitää puskuri tietyllä tasolla niin mitä me teemme sitten

eu sääntely johtaa siihen että suurista korttimaksuista perittävä euromääräinen siirtohinta on huomattavasti pieniä korttimaksuja suurempi

valiokunta pitää myös tärkeänä että uuden sääntelyn vaikutuksia markkinoihin seurataan ja saatujen kokemusten perusteella vaikutetaan aktiivisesti mahdollisten puutteiden poistamiseksi

me haluamme sen puskurin nostaa sille riittävälle tasolle ja käytännössä se tapahtuu niin koska toimintapääomaa me emme voi kasvattaa koska se on varojen ja velkojen erotus että meidän täytyy kasvattaa tasoitusmäärää eli vakuutusmaksuja ja käytännössä tapahtuu niin että me vakuutusmaksuilla keräämme tähän sijoitustoimintapuskuriin rahaa ja se ei ole hyväksyttävää vakuutuksen maksajien kannalta

edustaja myller siellä jossakin huoneessa ja edustaja toivakka teille täytyy sanoa että me emme todellakaan naura kriisimaiden ihmisille päinvastoin

talousvaliokunta toteaa että kansalliseksi maksupalveluntarjoajia valvovaksi viranomaiseksi nimetään finanssivalvonta jolla on sekä valvontavastuu että oikeus määrätä seuraamusmaksu asetuksen tiettyjen säännösten rikkomisesta

perussuomalaiset kantaa huolta kriisimaiden ihmisistä

vaikka julkisen talouden lisäsopeutukset ovat välttämättömiä ne pitää pyrkiä ajoittamaan niin ettei hidasteta talouden elpymistä ja kasvateta työttömyyttä

finanssivalvonta tulisi jatkossa myös valvomaan että palveluntarjoaja osoittaa riitatapauksissa toimielimen jossa maksunsaajien ja palveluntarjoajien riidat ratkaistaan

hallituksen esityksen sisällön olennaisin osa on kirjattu esityksen tavoitteeseen

edustaja saarakkala kertoi tässä salissa hiljattain hyvinkin tarkasti mitä tämä evm käytännössä merkitsee

te tuette pankkeja ja tämän pankkituen ehtona on se että kriisimaissa ihmisten elämää kurjistetaan monin eri keinoin

edelleen

esityksen tavoitteena on mahdollistaa eläkelaitosten tuottava sijoitustoiminta tehostamalla eläkelaitosten nykyisten puskureiden toimintapääoman ja tasoitusmäärän käyttöä

tämä on se kupletin juoni minkä takia esimerkiksi perussuomalaiset ei kannata näitä tukipaketteja kun näitten pankkitukien ehtona on nimenomaan kansalaisten elämän kurjistaminen

talousvaliokunnan mukaan kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliseen suhteeseen sovellettavien säännösten valvonta kuuluu jo voimassa olevan sääntelyn eli siis kuluttajansuojalain ja maksupalvelulain mukaisesti kuluttaja asiamiehelle

arvoisa puhemies

yhdistämällä puskurit muodostuisi yksi yhteinen puskuri jota voitaisiin käyttää sekä sijoitusriskeihin että vakuutusliikkeen riskeihin varautumiseen

toisaalta olen iloinen siitä että olemme saaneet yhden kokoomuksenkin edustajan tänne paikalle koska minun puheeni on rakennettu vähän sen varaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ja tätä selvää tekstiä mikä hallitusohjelmassa on on yritetty koko ajan kieltää että tasoitusmäärää ei käytetä sijoitustoimen riskien puskuroinniksi

täytyy kyllä kysyä ketkä ovat sitten kokoomuksen kavereita keitä kokoomus ei jätä

kokoomus on tämän syksyn aikana saanut julkisuutta pyrkiessään kieltämään pikavipit niiden kansalaisille aiheuttaman velkakierteen vuoksi

lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

on huomioitava että nimenomaan tasoitusmäärä kerätään vakuutusmaksuilla ja nykyisin sillä varaudutaan ainoastaan vakuutusliikkeeseen eli työkyvyttömyysmaksulla varaudutaan vain työkyvyttömyysmenoihin

lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi

mutta ministeri rinne minä omassa ryhmäpuheessani esitin että voisiko ensimmäinen tienattu tonni kuukaudessa olla veroton

siis perussuomalaiset ovat koko vaalikauden esittäneet parempaa valtiontalouden hoitamista alan asiantuntijat vahvistavat tämän ja hallitus on pysynyt sitkeästi väärällä kaistalla kuitenkin kaikesta huolimatta ja lopputulos on luettavissa nyt käsittelyssä olevasta raportista

pikavippejä myönnetään ilman että velalliselta kysytään mihin tarkoitukseen velka aiotaan ottaa ja usein velallisen henkilöllisyydestäkään ei ole tietoa

onkin syytä edelleen tutkia onko työeläkelaitoksilla oikeutta periä ennakkoon tämän valtuutuksen nojalla ylimitoitettuja vakuutusmaksuja vakuutuskulujen kattamisen lisäksi sijoitustoiminnan mahdollisesti realisoituvien riskien kattamiseksi

tämä tasavallan presidentin halu alentaa omaa palkkiotaan on minusta hieno ele ja oikeansuuntainen mutta valitettavasti se on johtanut keskusteluun yleisestä palkka alesta

yli varojensa elävät maat ottavat ja heille jopa tuputetaan pikavippejä entisten vippien maksamiseen ilman että ne suostuisivat itse laittamaan talouttaan kuntoon tästä esimerkkinä vaikkapa kreikka

ja koska tässä salissa me äänestimme äsken ja hallituspuolueet eivät halunneet selvittää tämän hallituksen esityksen oikeusperusteita niin minä aion sen tehdä

täytyy muistaa kuinka suomalaiset suurin osa valtaosa suomalaisista elää

he elävät kahdenkolmen tonnin palkalla

niin kuin hallintovaliokunnan puheenjohtaja mattila tuossa totesi maakuntaliittojen toiminnan kehittäminen ja vahvistaminen ei kuulunut tähän aluehallintouudistukseen

pitää muistaa jos kukaan pystyy tässä salissa miltä tuntuu käydä illalla nukkumaan kun vuokrat ovat kahdelta kuukaudelta maksamatta tai miltä tuntuu se kun puhelin suljetaan maksamattoman laskun takia tai miltä tuntuu maksaa auton osamaksu kun ei ole varaa ostaa bensaa siihen autoon

minä olisin kysynyt ministeri virkkuselta onko mahdollisesti tulossa kuntarakenneuudistuksen jälkeen maakuntarakenneuudistus

nyt näin kansankielellä sanottuna me tulimme semmoiseen tilanteeseen että me emme olisi voineet ottaa hissejä käyttöön mikäli me olisimme jääneet odottamaan tämän useamman lain lakipaketin koko käsittelyä

evm sopimuksen allekirjoittaminen siinä muodossa missä se tuossa sopimusluonnoksessa on on kansalaisten kannalta paljon vaarallisempi asia kuin pikavipit

ja tämän takia että tämmöistä käyttöönottokatkosta ei syntyisi tai sitä syntyisi mahdollisimman vähän poistettiin tästä laista nyt kaikki nämä viittaukset näihin muihin lakeihin ja ne palautetaan sitten sen jälkeen kun tämä koko lakipaketti on käsitelty

meillä etelä savossa tämä viranomaisten yhteistyö esimerkiksi ely keskusten kanssa menee pohjois savon ja pohjois karjalan kanssa niin että nämä kolme maakuntaa muodostavat tämän täyden palvelun ely keskuksen mutta kuitenkin vaalipiiriuudistuksen kautta etelä savo on taas liitetty kymiin ja edunvalvonnan kannalta tämä on hiukan problemaattinen tilanne